onneksi lakivaliokunta on ottanut tähän kannan jossa todetaan että poliisille on turvattava riittävät resurssit tämän uudistuksen toimeenpanemiseen ja tämä ei myöskään saa viedä ja vaarantaa poliisin muita työskentelyresursseja

näinhän ei koskaan pitänyt käydä että tähän keskusteluun joudutaan toisten takaajiksi ei yhdenkään maan pitänyt joutua mutta tässä tilanteessa nyt sitten olemme

nyt täytyy sitten vaan toivoa että jotta tämä laki ei jäisi kuolleeksi kirjaimeksi tämä poliisien resursointi todella otetaan hallituksen toimista

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksensa lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

olisi ollut hyvin tärkeää tietää mitä tämä asia pahimmillaan meille tarkoittaa ja sitten ovatko ne pelot mitä täällä on monissa puheenvuoroissa kerrottu aiheellisia

saattaa olla että täällä on oltu turhaankin huolissaan mutta jotta nämä pelot ja epäluulot ja sellainen tietynlainen epävarmuus tulevasta voitaisiin poissulkea siihen tarvittaisiin kylmää puolueetonta faktaa

se että tämä on tuotu tällaisella aikataululla että kaikki asianomaiset valiokunnatkaan eivät ole ehtineet tätä käsitellä tuntuu todella nopealta ripeältä menettelyltä

sitä faktaa mikä olisi ollut saatavissa eri valiokuntien käsittelyssä ei nyt jostain syystä sitten ole haluttu tai ehditty tähän käsittelyyn tuoda mukaan

jos ajatellaan tätä tilannetta niin normaali ihminen omassa taloudessaan omassa yksityiselämässään ilman muuta selvittäisi niin tarkkaan kuin vain pystyy ja ajan kanssa takuun tai lainan kohdalla tämän lainan tai takuun pyytäjän tilanteen

saattaa olla että aika pienikin takuu tai laina jäisi saamatta jos olisi se tilanne että tämä henkilö on joutunut taloudelliseen ahdinkoon sen vuoksi että on keinotellut tai rikkonut sovittuja sääntöjä

ehkä jossain tilanteessa joku saattaisi sitten lähteä takaamaan tai antamaan lainaa jos tuntuisi siltä että se on ainoa keino pitää tällä henkilöllä jos hän jostain syystä on oman elämän kannalta tärkeä nenä vedenpinnan yläpuolella

kaikki mahdolliset suojateipit ovat jääneet laittamatta ja nyt me sitten vain toivomme että maali osuisi kohdalleen kun kerran maalata pitää sanotaan

toivottavasti emme joudu myöhemmin toteamaan että olisi pitänyt kuitenkin laittaa ne teipit sinne paikalleen ja käyttää pienempää sutia vähän enemmän aikaa ja vaikka tehdä se toinenkin kerros siihen ettei olisi yhdellä kerroksella koettanut saada ihan valmista olisi tullut parempi lopputulos niin

se nyt olisi vähimmäisvaatimus kun näin isosta raha asiasta puhutaan tai joku muu keskeinen asiaan liittyvä ministeri olisi ihan yhtä hyvin voinut olla täällä meille vastaamassa ja näitä pelkoja hälventämässä

sanotaan näin sitten jos ei muuta toivetta ole mutta kyllä nyt tämänkokoinen asia siis eduskunnan tärkein asia niin kuin täällä on sanottu vaatisi kyllä ehdottomasti ministereiden paikallaolon eikä niin että me heittelemme täällä palloa toisillemme ja arvailemme vähän niin kuin toivotaan toivotaan ehkä tämä menee oikein ehkä ei

sasi oli pöntössä puhumassa mutta en sitä silloin saanut ja pyysin tämän puheenvuoron on se että olisin vain lyhykäisesti kysynyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta minkä vuoksi tämä asia ei ole mennyt perustuslakivaliokuntaan kun sellaisia epäilyksiä on mielestäni perustellusti nostettu esille että tämä asia saattaa olla ristiriidassa suomen perustuslain kanssa

ja kun aika paljon vähäpätöisemmätkin asiat viedään perustuslakivaliokuntaan niin tuntuu aivan käsittämättömältä että joku voisi ihan vaan sanotaan nyt kulmakarvoja kohottamalla todeta että ei tarvitse viedä perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

olin mukana hallituksen esityksen käsittelyssä ja valmistelemassa vastalausetta mutta sitten valitettavasti en tähän esityksen päätöskäsittelyyn päässyt mukaan

haluankin tässä sanoa että mukana ollaan eli minä myös kannatan tätä hylkyä

asiantuntijakuulemisten perusteella tämä nykyinen lainsäädäntö on toiminut erittäin hyvin ja aika selväksi tuli asiantuntijakuulemisissa että luotsauksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua

tällaisia kokeiluita on tehty muualla ja esimerkiksi yhdysvalloissa on palattu kilpailusta takaisinpäin koska on todettu että se oli huono kokeilu

mutta nämä asiat ministeri tai ainakin ministerin oma ryhmä halusi täältä poistettavan eli ne vedettiin punakynällä pykälästä ja perusteluista yli

arvoisa puhemies

eli se siitä ettei mitään ehtoja olisi voitu asettaa

sitten mitä ministeri sanoi itellan kermankuorinnasta niin se on taannut tämän yleispalvelun toteutumisen postipalvelun koko tähän maahan niin kuin suomalaiset haluavat niin kuin kuulitte tässä ed

ja nyt sitten ollaan tilanteessa että rahoitus on auki valtiovarainministeriön virkamies asiantuntija valiokunnassa toteaa meille että ei euroakaan veronmaksajien rahaa sinne

monet heistä eivät ole päässeet osallisiksi uusista hienoista meille nuoremmille sukupolville suunnatuista etuuksista ja palveluista mutta he ovat vetäneet rekeä tehdäkseen lapsilleen ja lapsenlapsilleen paremman elämän paremman suomen

ja ed

mauri salolle haluan todeta kun totesitte että lakia korjataan mahdollisimman pian niin kyllä tilanne on se että tämä laki pitää yksinkertaisesti hylätä ja panna uuteen valmisteluun

nyt kun he vihdoin tarvitsevat jotain takaisinpäin meillä on heille tarjottavana vain kuntasäästöt leikkaukset kilpailutus sekä vähäinen henkilökunta joka tekee sen minkä ehtii ja pystyy

enkä ymmärrä mikä tässä eduskunnassa on että kun tehdään huonoja lakeja ne viedään väkisin läpi

aiemmissa eduskunnissa niitä on korjattu yhteistyössä ministerin kanssa mutta nyt lyödään päätä seinään

salo että mennään taistelu loppuun asti niin kyllä ministeri lindenillä on ollut antautumisen valkoinen lippu ylhäällä ennen kuin taistelutorven ensimmäinen ääni on kalahtanut

arvoisa puhemies

olin myös tämän lain asiantuntijakäsittelyssä mukana ja valmistelemassa vastalausetta mutta tämä samoin kuin tuo luotsausliikelaitoksen muuttaminen osakeyhtiöksi meni sitten päätöskäsittelyyn kun olin sairaana ja poissa

haluan tässäkin todeta että olen tässä vastalauseessa mukana ja kannattamassa myös ed

mielestäni tässä on erittäin huonosti ja puutteellisesti kiireesti valmisteltu hallituksen esitys joka tulee tuomaan ongelmia ja epäselvyyksiä tulevaisuudessa juuri näissä kohdissa jotka tässä otettiin esiin liittyen virkavastuun säätelyyn

esimerkistä käy kotikuntani tampere jossa juuri tehtävänsä jättänyt kokoomuslainen apulaispormestari totesi julkisuudessa olleen tiedon mukaan tylysti ettei hoidon järjestäminen vanhainkodissa ole kaupungin velvollisuus

rikosoikeudellisen virkavastuun soveltaminen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön työntekijän asemassa olevaan henkilöön on ihan ajatuksena jo hyvin hankalan tuntuinen saati mitä se tulee olemaan käytännössä

kovasti ainakin omaa oikeudentuntoani vastaan sotii se että yksittäisen luotsin vastuu näyttäisi muodostuvan korkeammaksi kuin luotsausosakeyhtiön johdon vastuu

tarkoittaako tämä kääntäen sitä että omaiset huolehtikoot ja jos omaisia ei ole tai he eivät pysty huolehtimaan niin pärjätkööt vanhukset itse

arvoisa puhemies

käsittelyssä on hallituksen esitys merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja valiokunnan mietintö siitä on erittäin kriittinen

se on niin kriittinen että sen lopputulemaksi voitaisiin todeta että valiokunta on yksimielisesti sitä mieltä että tämä hallituksen esitys pitäisi hylätä

siitä huolimatta valiokunnan enemmistö tukee hallituksen esitystä ja katsoo tämän todella kovasti tilannetta arvostelevan mietintönsä päätteeksi että hallituksen esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen

me kuitenkin oppositiossa katsoimme että tätä hallituksen esitystä ei ole syytä viedä eteenpäin ja olemme tehneet tähän vastalauseen

meidän mielestämme hallituksen esitys merkitsisi askelta taaksepäin nykyaikaisessa merentutkimuksessa ja heikentäisi oleellisesti kykyä tarttua ja vastata itämeren ympäristöongelmiin

lain kyytipoikana tarvitaan rahoitus

kuntia ei saa laittaa uudistusten maksumiehiksi

tällä merentutkimuslaitoksen pilkkomisella ei näyttäisi olevan mitään tieteellisiä perusteita ja se itse asiassa merkitsisi merifysiikan erottamista merikemiasta ja meribiologiasta

kansainvälinen arviointiryhmä on todennut että merentutkimuslaitoksen nykyinen strategia täyttää modernin merentutkimuksen vaatimukset ja pitää myös tätä pilkkomisajatusta huonona

yhteiskuntapoliittisesti asiassa on huolestuttavaa se että h päätöksen sisältämän budjettivaltaa päätöksen sisältö päätös sisältää budjettivallan siirron eduskunnalta ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen johtajille eli valtiolliselta tasolta laitostasolle ja tämä on täysin ristiriidassa suomen kansainvälisten intressien kanssa vaikuttaa itämeren alueen elinkelpoisuuteen

arvoisa puhemies

valiokunnan kuulemisissa todettiin että nämä lakkautukset saattavat vaikuttaa jopa suomen ulkosuhteisiin kun näitä edustustoja ajetaan alas

ikävä piirre tämän hallituksen esityksen taustakäsittelyssä on myös se että koko muutosprosessin aikana henkilöstöllä ei ole ollut täyttä mahdollisuutta vaikuttaa omaan asemaansa uusissa organisaatioissa

olisin kysynyt mielellään ministeri tuomiojalta että onko tämä huoli todellinen ja onko ongelmia jo ilmennyt ja vielä sitten loppuun että onko uusia edustustoja suunniteltu lakkautettavan

hyvänä esimerkkinä voidaan tämän prosessin läpiviennistä mainita esimerkiksi se että parhaillaan syken tiloissa töölössä on meneillään remontti jonka päätteeksi sinne muuttaa sitten tämä osa pilkottua laitosta

tästä remontista ja muutoksesta on tehty määräaikainen sopimus jo keväällä ja se antaa tietysti sellaisen mielikuvan että kun tämä hallituksen esitys on nyt vasta eduskunnan käsittelyssä ja käytännössä pelisääntöjen mukaan saattaisi jopa mennä nurin täällä mitä tietysti ei tapahdu mutta näin saattaisi olla niin tuntuu oudolta että tällainen remontti on kuitenkin hyvin pitkällä

vielä kun ajatellaan sitä että jonkin vuoden kuluttua ilmeisestikin oltaisiin viemässä koko tämä toiminta viikkiin niin ihan luvalla voi kysyä mikä tällaisen väliaikaisen järjestelyn merkitys on

todellakin näitä olemassa olevia suunnitelmia siirtää suomen ympäristökeskus viikin kampusalueelle on olemassa

myös helsingin kaupungin ympäristökeskuksen siirtämisestä viikkiin on tehty päätös

paras vaihtoehto itämeren tutkimuksen aseman takaamiseksi ja vahvistamiseksi tässä vaiheessa olisi keskeyttää merentutkimuslaitoksen lakkauttamista koskevat suunnitelmat ja sen sijaan aloittaa merikeskuksen suunnittelu ja luominen viikin kampusalueelle

sen sijaan nyt sitten aiotaan todellakin pilkkoa merentutkimuslaitoksen toiminta kahteen virastoon ja neljään fyysiseen osoitteeseen

oikeastaan kun kyseessä on jo kakkoskäsittely ja ilta on pitkällä voisin todeta että edellä kuullun perusteella esitän että nämä lakiehdotukset hylätään vastalauseen mukaisesti ja hyväksytään yksi lausuma vastalauseen lausumaehdotus joka kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että merikeskuksen perustaminen viikin kampusalueelle aloitetaan ja samalla selvitetään mahdollisuudet suomen ympäristökeskuksen merentutkimuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen yhdistämisestä ympäristöministeriön alaisuuteen

ne muutostoiveet ovat aika pitkälti linjassa niiden kauhuskenaarioiden kanssa joita taas opposition puolelta on esitetty miksi ne puuttuvat sieltä laista miksi ne eivät ole siellä

vastalauseessa ovat mukana meidän sosialidemokraattien lisäksi vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit

uuden lain myötä yritykset pääsevät hakemaan voittoja ja siten kuorimaan kermaa kannattaville postinjakelualueille kun taas huonojen alueiden postinkanto jää itellan eli valtion huoleksi

kun nyt mietitään tätä tarkan euron suomea mistä on puhuttu on jotenkin outoa ajatella että aiemmin kun itella on voinut ristisubventiolla sisäisesti hoitaa näitä huonoja alueita paremmilta alueilta tulevilla tuotoilla niin nyt sitten tämä hyvä tuotto annetaan ulos ja valtio huolehtii sitten siitä alueesta jota kukaan ei halua ja jota ketään ei laiteta ottamaan paitsi tietysti itella joka kantaa tämän yleispalveluvelvoitteen

jotenkin sotii ainakin omaa näkemystäni vastaan se että näin toimittaisiin ja että nämä uudet kilpailijat voisivat täysin ilman mitään sen laajempaa vastuuta tulla yksinkertaisesti vaan siihen hyvään markkinaan ja sitten me veronmaksajat maksamme sen muun alueen jotta siellä sitten posti kulkee

outoa on senkin takia että aika monissa semmoisissa kapitalistimaissa joissa on erittäin tiukat kapitalistiset arvot postipalvelua on kuitenkin vielä olemassa mutta näin siis meillä on nyt suunnitelma

tällaista ei ole muualla

sähköiseen viittaaminen on sellainen viittaus että se vaatii sitten mukaansa myös toimenpiteitä sen puolesta että eri puolilla on toimiva laajakaista

sitä ei ole välttämättä kaikilla kaupungissakaan asuvilla tänä päivänä on hitaita hankalia niiaavia yhteyksiä saati sitten tuolla maaseudulla

sitä pidettiin paitsi postin palveluiden kannalta tärkeänä sen läheisyysperiaatteen kannalta tärkeänä myös jonkinlaisena maaseutukuntien juttuna että siellä on se postin toimipiste että kaikkia yhteiskunnan valtion toimia ei viedä sieltä pois malliin että on tyhjät ikkunat pimeät ikkunat ehkä joku kioski ja sitten ei mitään muuta että pidetään se maaseutu jollain lailla elävänä myös valtion toimesta

kyllä tässä sen verran vakavasta asiasta on kysymys että on varmasti paikallaan että myös tämä valiokunnan kannanoton lopussa oleva huomio että näitä uusia kirjainyhdistelmiä pitäisi voida säätää hieman pienemmällä kuin lainsäädäntötasolla selvitetään ja katsotaan miten siinä edetään

jos ne pystyvät laittamaan nämä jakelukustannukset hintoihin ongelmaahan ei ole mutta ovatko ihmiset halukkaita näin merkittäviin hinnannousuihin

semminkin kun todennäköistä on että sitä mukaa kuin me täällä lakeja säädämme nämä uudet kirjainyhdistelmät tulevat eri muodoissaan ehkä hieman eri lailla muutettuina ainekokoonpanoina tuonne katukauppaan myyntiin ja tilanne olisi tässä talossa sitten se että me reagoisimme hitaalla lainsäädännöllä

kun tätä on katsellut niin jotenkin tuntuu siltä että tässä kokoomusministeri ja keskustavetoinen porvarihallitus aikovat ajaa maaseutua oikein kunnolla taas uudella keinolla alas ja se tuntuu todella uskomattomalta

yhtenä semmoisena ikävänä asiana täytyy sanoa myös se että lain valmistelussa ei työntekijöitä ole kuunneltu kuin yhden lakia valmistelleelle työryhmälle annetun lausunnon verran ja se ei todellakaan ole hyvää työnantajapolitiikkaa